metropolialueella tulee selvittää yhdistymistä alueilla joilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tarve ja tältä osalta myös hallituskirjaus on jo johtanut valmisteluun metropolihallinnosta

sotilaskurinpitomenettelystä todetaan että sotilaskurinpitomenettelyssä selvitetään ja ratkaistaan puolustusvoimien sisäisten järjestysmää räysten rikkomisia ja sotilasrikoksia sekä pannaan täytäntöön sotilaskurinpitoseuraamuksia

innovaatioiden ja telakkateollisuuden kehittäminen on hyvä asia ja entistä enemmän toivoisin innovaatiopanostusta metsäinnovaatioiden kehittämiseen

samaten perämeren kalastajat ovat ottaneet minuun yhteyttä ja ovat huolissaan omista silakkaparvistaan

haluan tietysti kuulua nimenomaan arvoyhteisöön eurooppalaisena ja nimenomaan luottamus on arvo

voimassa olevan sääntelyn on arvioitu toimineen pääasiassa hyvin minkä vuoksi sotilaskurinpidon perusratkaisuihin ei esitetä muutoksia

arvoisa puhemies

en ole saanut tämänkään hallituksen esityksen yhteydessä kovinkaan hyviä arvioita siitä kuinka pitkälle arvioidaan näitten tuulimyllyjen kestävän

ensinnäkin on sanottava että vaikka laki olisi hallituksen esityksenä yksimielinen ei se tarkoita sitä että esitys olisi kaikkien osapuolten kannalta tasapuolinen

tämä nostaa esiin kysymyksen siitä noudatetaanko meillä laintarkasti säätämiämme pykäliä vai onko käytännöissä jotain sellaista mikä saa aikaan suuren kanteluiden määrän ja samalla tyytymättömyyden hallintoamme kohtaan vai onko hallintomenettelymme jostakin syystä heikentynyt ovatko viranomaisten resurssit riittävät vai onko meillä ristiriitaista lainsäädäntöä

valiokunta pitää perusteltuna että ministeriö voi käyttää aloiteoikeuttaan ainoastaan jos kuntien poikkeushakemukset poikkeavat toisistaan tai vain osa alueesta on hakenut poikkeusta

lisäksi tarvetta valtionosuusjärjestelmän rakenteen selkiyttämiseen on tähdennetty useissa eri yhteyksissä

keskeisiä ehdotettuja muutoksia ovat muun muassa rikosten selvittämistä hoitavien virkamiesten toimivaltuuksien nykyistä täsmällisempi sääntely muutoksenhakuoikeuden laajentaminen myös nykyisiin kurinpito ojennuksiin sekä kurinpitorangaistuksen välittömään täytäntöönpanoon siirtyminen nykyistä laaja alaisemmin

ennemmin näkisin tilanteen niin että meidän tulisi tukea myöskin vaikkapa investointituella nimenomaan tällaista monialaista pienimuotoistakin hajautettua energiantuotantoa suomessa

uusissa asioissa ehdotetaan säädettäväksi muun muassa poliisin antamasta avusta poliisin kiinniotto oikeudesta sekä pääesikunnan esitutkintaa hoitavien virkamiesten velvollisuudesta ilmoittaa poliisille selvitettävänä olevasta rikoksesta käynnistetyistä toimenpiteistä ja salaisten pakkokeinojen käytöstä

luonnonvarakeskukselle myönnetty lisäraha toivottavasti täyttää alueellistamisen periaatteita siinä että kyseinen uusi keskus saadaan ainakin osin hajautettua luonnonvarojen keskelle muun muassa pohjois suomeen

en tarkoita sitä että puhdas vesi ilma metsät otetaan itsestäänselvyytenä mutta meillä on myös paljon osaamista luontoarvojen kunnioittamisessa maa ja metsätaloudessa muun muassa

sotilaskurinpitomenettelyn kohteena olevan henkilön oikeusturvaa parannetaan muutoksenhakuoikeutta laajentamalla ja kurinpitovalituksen tekemiseen varatun ajan pidentämisellä sekä esitutkinnan suorittajalle säädettävillä koulutusvaatimuksilla sotilaslakimiehillä ja sillä että kurinpitopäätöstä ei voida enää muuttaa rangaistun vahingoksi puolustusvoimien omin sisäisin toimenpitein

kyseisen keskuksen johtohan on tänään päätetty sijoittaa viikkiin siitä saimme ministeriön ilmoituksen

nyt myös uusi metsälaki tulee lisäämään muun muassa ojitettujen soiden ennallistumista luonnontilaiseksi siis tulevat lisääntymään luonnontilaiset suot joten luontoarvoja olemme sitä kautta saamassa lisää kauniiseen isänmaahamme

sairastavuuskertoimen määräytyminen uudistetaan siten että terveydenhuollon kustannustekijöinä otetaan huomioon keskeiset erityiskorvattavat kansansairaudet ja niihin perustuvat painokertoimet

edellä mainittuun muutoksenhakuun ehdotetaan kaksiportaista menettelyä jossa joukkoyksikön komentajan perusyksikön päällikön tai perusyksikön vääpelin kurinpitopäätökseen haetaan muutosta joukko osaston komentajalta ratkaisupyyntönä

jos näyttää että mitään ei voida tehdä ja ollaan kuitenkin tässä samassa liitossa niin se murentaa uskoa euroopan unioniin ja samalla euroon koska nämä ovat arvovalintoja ja kysymyksiä vaikka tietysti tänään itkeä kollotamme jo kauan kauan sitten kaatuneen maidon perään

on kuitenkin totisinta totta elinkeinoelämän kannalta että luonnontilaisten soiden katselu ei tuo rahaa ei tuo massaturismia

joukko osaston komentajan tai häntä ylemmän kurinpitoesimiehen kurinpitopäätökseen sekä joukko osaston komentajan ratkaisupyynnön perusteella antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla eli kurinpitovalituksella

sairastavuuden osalta hallituksen esityksessä on rajattu sosioekonomiset tekijät kriteerin ulkopuolelle koska niiden painokertoimien on katsottu olevan pieniä verrattuna sairauksien painokertoimiin

valiokunta toteaa että ehdotettu ratkaisupyyntömenettely vastaa hallinnollisessa prosessissa käytettävää oikaisupyyntöä mutta poikkeavan käsitteen käyttämistä voidaan tässä yhteydessä pitää perusteltuna koska on kyse sotilaskurinpitomenettelystä joka on eräänlainen nopeutettu rikosprosessi

eun alueella on valtava työttömyys

selvityksen mukaan näitten painoarvojen määrittämisen on tehnyt haasteelliseksi se että riittävän tarkkoja tutkimuksia tai tilastoja eri kriteereiden kustannusvaikutuksista kuntiin ei ole juurikaan saatavilla esimerkiksi vieraskielisyyden työttömyyden rakenteen asukastiheyden tai syrjäisyyden osalta

leviääkö esimerkiksi tiettyjen maiden pohjoismaita julkisempi korruptio ongelma euroopan alueella

kielelliset oikeudet turvataan hallituksen esityksessä säädöksillä jotka mahdollistavat kuntien yhdistymisen kielellisiä oikeuksia vaarantamatta

missä on suhteellisuus kun haetaan niitä dynaamisia vaikutuksia nimenomaan ekosysteemipalveluista

lakivaliokunnan lausunnon mukaan kurinpitoasian käsittelyä tuomioistuimessa ei voida myöskään suoraan verrata tavanomaiseen rikosprosessiin tai muutoksenhakuun hovioikeudessa koska kyseessä on omalajinen muutoksenhakumenettely yleisessä tuomioistuimessa

ja sitten samalla me murennamme omaa talouttamme rahoittaessamme maita joissa hallinto ei ole samalla tasolla kuin pohjoismaissa

hallintovaliokunta kiinnittää sivistysvaliokunnan tavoin huomiota siihen että uudessa järjestelmässä kaksikielisyysperuste ottaa huomioon vain virallisesti kaksikieliset kunnat

näin siis käytännössä yksi ja kaksikielisen kunnan liittyessä muodostuisi uusi kaksikielinen kunta ja näin poiketaan kielilain raja arvoista

arvoisa puhemies

kuntatalous on todellakin kriisissä ja on varmasti siihen syytä kiinnittää huomiota jos ajatellaan että se on myöskin niitä kriteerejä millä eu tarkkailee julkisen talouden velan osuutta bruttokansantuotteesta

mutta kuitenkin yksikielisille suomen tai ruotsinkielisille kunnille joissa on asukkaita molemmista kieliryhmistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia kahdella kielellä tarjottavista palveluista kuten oppimateriaaleista

täällä puheenjohtajakin on paikalla ja ansiokkaasti sen esitti ja on muitakin jäseniä ja mittavista asiantuntijakuulemisista urakka on ollut iso mutta se on varmasti ollut syytä tehdä

kun muutoksenhakuoi keus laajenee ja uusi muutoksenhakumenettely otetaan käyttöön hallintovaliokunta pitää asianmukaisena että tuomioistuimiin saapuvia asiamääriä ja kurinpitovalituksen käsittelyyn säädettyä määräaikaa seurataan

hyödyt syntyvät merkittäviltä osin suomen ulkopuolel la tapahtuvasta teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanoon sisältyvästä ilman epäpuhtauksien päästöjen vähentymisestä

mutta arvoisa ministeri haluaisin kysyä teiltä asiasta joka tuntuu pomppivan täällä eduskunnassa tai valtioneuvostossa jollakin tavalla ministeriltä toiselle elikkä hankintalaista

uusi peruste on työpaikkaomavaraisuus jolla korvataan nykyinen taajamarakennekorotus

tuntuu välillä kuin olisi ollut ihan rakennustyömaalla korjaamassa paikan päällä tapahtuneita virheitä joita on todistettavasti tehty paljon

hallintovaliokunta korostaa henkilöstön asemasta että kuntien henkilöstön asema muutoksessa turvataan ja kuntajaon muutos joka johtaa kuntatyönantajan vaihtumiseen katsotaan liikkeen luovutukseksi mutta todetaan myös että henkilöstön tehtävät ja työntekopaikka saattavat tässä muuttua

millä tavalla te olette osaltanne viemässä hankintalain käytön edistämistä kunnissa koska kunnat ovat kuitenkin merkittävä hankkija koko kansantaloudessa

työpaikkaomavaraisuuskriteeriä ei käytetä peruspalvelujen kustannuspohjassa olevaan tasaamiseen vaan se on tarkoitettu muiden tehtävien rahoittamiseen erillisenä lisäosana huomioiden erityisesti keskusseutujen kustannuksia esimerkiksi infrastruktuurihankkeista jotka koskevat useampaa kuntaa ja ovat suurehkoja

yhteinen valuutta ei sovi erilaisten maiden talouspolitiikkojen ja tuotannon tekijöiden kanssa eli kyllä tässä on melkoinen röhlömi meneillään

valiokunta pitää myös tarkoituksenmukaisena että rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen säilyvät myös vastaisuudessa puolustusvoimien tehtävinä mutteivät rajoita suojelupoliisin laissa säädettyä toimivaltaa

nimittäin juurikin nämä nuoret työttömät poliisit huolestuttavat ja varsinkin kun poliisin eroamisiän noustessa on tehty näitä räätälöityjä tehtäviä sitten näille ikääntyville poliiseille jotenkin soisin että se kenttätyö näkyy ja poliisin näkyminen maakunnissa on myöskin ennalta ehkäisevää

kun meidän pitäisi puhua rakennusterveydestä niin tällä hetkellä puhumme rakennussairaudesta ja monista sairauksista jotka ovat aiheuttaneet inhimillistä kärsimystä aivan liian paljon

joka kunnassa tehdään hankintoja jotka ovat hyvinkin hinnakkaita

se on välttämätöntä muun muassa nuorten viljelijöitten tuensaannin varmistamisen kanssa että nämä nuorten viljelijöitten tuet eivät mene ohi suun näitä lupia odoteltaessa

puolustusvoimien rikostorjunnassa on kyse sotilaallisen maanpuolustuksen alalla suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estämisestä ja paljastamisesta jotka suojelupoliisi hoitaa

esitetyssä laissa toteutetaan siirtyminen kustannuksen tasauksesta kohti tulojen tasausta lisäämällä järjestelmässä kuntien tulopohjan painoarvoa ja tulopohjaan perustuvan tasauksen laskentatapaa täten muutetaan

ja jos tämä voidaan hoitaa kunnassa lähellä maatalouden harjoittajaa mielestäni se on parempi niin vaikka tiedämme että tämä tuo kunnille lisää tehtäviä

meidän olisi toden totta niin kuin täällä on monta kertaa todettu pystyttävä asumaan käymään koulua olemaan päivähoidossa sairaalassa työssäkin ollessa voi sairastua ihan muista työpaikoista puhumattakaan turvallisessa sisäilmassa

rikostorjunnan tarkoituksena on tunnistaa paljastaa ja estää sotilaalliseen maanpuolustukseen kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia uhkia joita vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut yksittäiset henkilöt tai organisaatiot kohdistavat maahamme

hallintovaliokunnan muutosesitykset koskevat nimenomaan selvitysalueesta poikkeamista selvitysten määräaikaa ja seurantaa ja näistä johtuvia teknisluontoisia korjauksia

ja jos nyt ajatellaan että euroopan unionin ja venäjän viisumivapausneuvottelut etenevät minkä verran lisäresursseja tulevina vuosina rajalle mahdollisesti tarvitaan

samoin voitaneen todeta se että myös ei aiheuta toimenpiteitä ratkaisujen määrä on samassa suhteessa lisääntynyt

epäilen että tarkastusvaliokunnankin arviot ovat todennäköisesti nekin varovaisia vaikka on pontevasti otettu kantaa uskon sen mutta me emme tämän ongelman todellista laajuutta tiedä

yhtäältä on tarve suojautua puolustusvoimiimme tai sen sidosryhmäyrityksiin kohdistuvasta laittomasta tiedonhankinnasta ja pääsystä puolustusvoimien salassa pidettävään tietoon tai materiaaliin

tämä on se kestoaihe mitä tuolla kentällä kuulee kun kiertää ja myöskin vaalien alla kansalaisten kanssa käy keskusteluja

voimassa olevassa järjestelmässä tasausrajan alapuolella oleva kunta on menettänyt tulopohjan kasvusta saamansa hyödyn ja näin ollen uusi järjestelmä olisi kannustavampi myös tasausrajan alapuolella oleville kunnille

ja jos mietimme sitten niitä inhimillisiä kärsimyksiä joita tulee näille sairastuneille joihin liittyy pitkiä kuntoutumisia niin todellisen ongelman laajuutta ei vielä varmasti voida ihan täysin sanoa

no kantelujen määrän lisääntymisen syyt olisi mielestäni selvitettävä seikkaperäisemmin koska kaikkiin valituksiin oikeudenkäynteihin ja kanteluihin johtavien asioiden käsittelyt lisäävät kaikkien osapuolten kustannuksia ja vievät runsaasti aikaa laillisuusvalvojien lisäksi taloudelliselta toimeliaisuudelta

valiokunta pitää perusteltuna että sotilasvastatiedustelussa on käytettävissä hallituksen esityksestä ilmeneviä salaista tiedonhankintaa koskevia rajoituksia

esimerkiksi metsälain käsittelyssä maa ja metsätalousvaliokunnassa meille perusteltiin uhanalaisuudella tiettyjä luontotyyppejä suomessa

kustannustenjaon tarkistus säilyy osana valtionosuusjärjestelmää

täällä on puhuttu tänään paljon työmoraalista kunniasta siitä että ollaan asian osaamisesta ylpeitä sen tulisi olla meille tavoitetila tällä hetkellä ja puhuttu korjausvelasta joka kunnissa on todella suuri

puolustusvoimisissa rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa tyypillisiä rikosnimikkeitä ovat muun muassa maanpetos vakoilu ja luvaton tiedustelutoiminta valtiopetos ja laiton sotilaallinen toiminta

vaikka juttujen käsittelyajat tuomioistuimissa ovat lyhentyneet silti kustannusnousua tapahtuu ja käräjäoikeuksien määrän tuntuva vähentäminen on uhka oikeusvarmuuden toteutumiselle

minulle ainakin koulussa on opetettu että meillä on havumetsävyöhyke joka ulottuu suurin piirtein vladivostokiin asti eli minä näen äärimmäisen hankalana uhanalaisuuden määrittelyn samoin kuin sen millä tavalla suomen uhanalaisuudet on sitten implementoitu kun luontodirektiivi on asetettu täällä

lisäksi valtionosuusjärjestelmän selkeyden ja hallittavuuden vuoksi valtionosuus ja avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin ja yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin siirretään kehyspäätöksen mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen

tässä myös kunnanvaltuutetut kaupunginvaltuutetut luottamushenkilöt ovat hankalan paikan edessä koska me tiedämme että julkisissa hankinnoissa on tehty ihan pöyristyttäviä investointeja

jos valitukset johtavat muutoksiin ja kantelut rankaisutoimiin ne taas vievät osaltaan hallinnon luotettavuutta ja aiheuttavat epävarmuutta ja varovaisuutta myös talouselämään

puolustusvoimissa tapahtuneet rikokset selvitetään esitutkinnassa pääsääntöisesti puolustusjärjestelmän sisällä tapahtuvina sotilasoikeudenkäyntiasioina tai sotilaskurinpitomenettelyssä käsiteltäviä asian periä rikosten

omakohtaisesti meistä moni tietää kun niitä mustuneita lankkuja on sieltä sitten löytynyt niistä rakennusmassoista mitä kuntiin on ostettu eikä kunnanvaltuutetulla tai luottamushenkilöllä välttämättä ole sitten varmuutta tietoa rohkeutta tehdä päätöksiä ruvetaanko korjaamaan vanhaa vai rakennetaanko kokonaan uutta

voitaneen kysyä johtuuko kanteluiden määrän kasvu siitä että yhteiskunnan toimintaa säädellään entistä enemmän vai olisiko kenties kansan oikeustaju kehittynyt

no lopuksi ministeri niinistö puhui pelin menettämisestä ilmastopolitiikassa ja ymmärtääkseni suomen päästöt ovat tällä hetkellä alle prosentin reilusti alle prosentin maailman päästöistä

järjestelmän rakennetta ja perusratkaisuja voidaan pitää oikeansuuntaisina

tietenkin voidaan kysyä onko mahdollista että muun muassa edustaja meren esille nostama työpaine oikeusasteissa aiheuttaa myöskin sitten viranomaistoimintaan tiettyä välinpitämättömyyttä

tutkittavia rikoksia ovat esimerkiksi palvelusrikos niskoittelu esimiesaseman väärinkäyttö tai sotilaan virkarikos jossa saattaa olla kysymys esimerkiksi työaikakirjanpidon epäselvyyksistä

valiokunta toteaa että niin sanotut salaiset tiedonhankintakeinot ovat puolustusvoimien toiminnassa keskeisimmässä roolissa niin rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa kuin rikosten selvittämisessä

vaikka puhutaan nyt hometalkoista niin kyllähän se on aivan selvä asia että tähän rahallisia resursseja tarvitaan lisää ja lisäbudjetoinnille haaste on kova mutta maksanee itsensä jossain vaiheessa takaisin

sivistysvaliokunta on pitänyt kuntien valtionosuusuudistuksen keskeisiä muutoksia ja peruslinjauksia kannatettavina nykyisen järjestelmän ollessa valiokunnan mukaan vaikeaselkoinen ja määräytymisperusteiden vanhentuneita eikä järjestelmä ole kokonaisuutena kannustava

edelliseen viitaten kuitenkaan vaikutukset eivät saa näkyä kanteluiden ratkaisujen laadussa ja huomautusten määrässä sillä kansan ja asianajajien suussa liikkuu kantelujen tuloksista se yleinen sanonta ei anna aihetta

niin kuin moneen kertaan täällä on todettu meillä on osaavaa ammattitaitoista väkeä mutta onko se kuitenkaan fokusoitu oikeaan asiaan

hallituksen esityksessä on pakkokeinot ja niiden käytön edellytykset selkeästi erotettu toisistaan yhtäältä rikosten ennalta estämiseen ja paljastamiseen sekä toisaalta rikosten selvittämiseen käytettävissä oleviin toimivaltuuksiin

nämä ovat minusta todella haastavasti veteen piirrettyjä määritelmiä tai viivoja mikä on maisema arvo mikä on merkittävä luonnonarvo mikä on uhanalaisuus